zyskowicz lähti linjaamaan yrittäjäverotusta niin että palautettaisiin varallisuusvero

nyt on valmistumassa uusia biokaasulaitoksia jotka ovat saaneet investointituen

onko tämän takaisinmaksun ajan suhteen jouston varaa että sitä ei tarvitsisi välittömästi maksaa

toivon että kaikki yrittäjät kirjaavat tämän kokoomuslaiseksi veropoliittiseksi avaukseksi

arvoisa herra puhemies

korostan sitä että en puhu eläkeiän jatkamisesta vaan puhun työurien jatkamisesta ja ennen kaikkea sinne nuorempaan päähän sinne aloittavaan alkavaan päähän tulisi nyt lähteä panostamaan voimakkaasti

pääministeri katainen te ja teidän hallituksenne olette käytännössä seuranneet yli kaksi vuotta toimettomana sivusta kun suomi on luisunut talous ja työttömyyskriisiin

mutta korostan sitä että yritysten kilpailukyky tulee olemaan ratkaisevassa roolissa

siinä maltillinen palkkaratkaisu johon on täällä viitattu muun muassa vihreitten ryhmäpuheenvuorossa ja tämä kokonaisratkaisuhaku ovat tärkeässä roolissa

vetoomus varmasti täältäkin talosta lähtee siihen suuntaan että ymmärrettäisiin se tilanne joka tällä hetkellä täällä yhteiskunnassa on

kun mietimme miten sitä voidaan rakentaa niin yksi asia tietysti on veropolitiikka mutta näyttää siltä että sieltä on kylmää kyytiä tulossa

hallitus budjetissaan on hyvin huomioinut tämän muun muassa finnveran lainojen osalta joka vastaantulon osalta on erinomainen asia

tämän budjetin lisäykset joita valtiovarainvaliokunnassa tehtiin ovat työllistävien hankkeitten tukemista ja se on erinomaisen tärkeä asia

arvoisa herra puhemies

musta keskiviikko osoitti että suomalainen teollisuus ja työpaikat ovat vapaassa pudotuksessa

ympäristöministeriön pääluokkaan saimme uuden avauksen aran kehittämis ja tutkimusmäärärahoihin

esimerkiksi elinkeinoelämän keskusliitto on todennut että tulevaisuudessa työpaikat syntyvät ennen kaikkea pieniin ja keskisuuriin yrityksiin